me kaikki varmaan haluamme että näiden lasten jotka ovat jo varsin monenlaisissa tilanteissa joutuneet elämänsä aikana olemaan hoidon jatkuvuus on turvattu ja sitä ei voida vaarantaa esimerkiksi sillä että perhehoidossa on esimerkiksi liian vaativaa hoitoa vaativia lapsia

ja minä olen sitä mieltä että niin kuin olen välikysymyksissä ja vastauksissa puolustanut tätä uudistusta tulen puolustamaan edelleenkin hoivavastuuta isien ja äitien ja naisten ja miesten kesken on tasattava

voi sanoa että neljäkin eri perheestä tulevaa asiakasta on perhehoitajalle varsin vaativa urakka ja tässä mielessä nämä säännökset kaipaavat vielä näitä täsmennyksiä joita tässä esitetään

mitä tulee sosiaaliturvan ja työterveyshuollon ynnä muun kehittämiseen niin valitettavasti kuten totesin uudistus on tehtävä kustannusneutraalisti ja sen vuoksi tässä ei ole ollut mahdollisuutta tehdä niitä laajennuksia joita täällä äsken toivottiin

mutta se on totta että vakavasti pitää ottaa sekin haaste että kaikilla ei ole sitä työtä johon palata mutta joskus on näitä muutoksiakin uskallettava tietenkin tehdä

arvoisa puhemies

haluan vain todeta tähän hirvikysymykseen vielä sen että minusta on tällä kaudella ollut vähän erikoista se että luonnonsuojelulakiin ja nyt tässä yhteydessä sitten tähän kansallispuistokysymykseen tuodaan näin voimakkaasti tämä hirvieläinkysymys framille nostettuna

tämä asetus sinänsä ei tule mistään mitään lopettamaan vaan nämä päätökset ovat edelleenkin palvelujen järjestäjän vastuulla tässä tapauksessa kuntien ja kuntayhtymien ennen kuin saamme sitten nämä sote alueet päättämään näistä asioista

se on toki tärkeä silloin kun puhumme liikenneturvallisuuden edistämisestä mutta jotenkin koen itse kyllä että riistanhoidollisin toiminhan nämä asiat pitää ratkoa eikä luonnonsuojelulaissa

siellä on se poikkeaman mahdollisuus juuri sen vuoksi että me ymmärrämme että se tuhat synnytystä voi olla jossakin maantieteellisessä tilanteessa tai muista syistä sellainen joka ei täyty

tämä on ollut jotenkin vähän kummallinen lähtökohta ja en ollut mukana siinä valiokunnan mietinnössä jossa tämä luonnonsuojelulain muutos joka täällä tuotiin esille vietiin läpi

ei voi olla synnyttävän äidin asia katsoa onko tässä sairaalassa johon minä menen synnyttämään kaikki kunnossa se on tämän järjestelmän tehtävä

kyllä kai me luotamme näihin meidän riistanhoitopiireihimme jotka osaavat arvioida ja sitten viime kädessä tietenkin ministeriöön joka arvioi sitä kuinka paljon hirvieläimiä on vuosittain kaadettava jotta pystymme myös liikenneturvallisuusasioista huolehtimaan

tästä voisin pitää puhemies pienen seminaarin mutta jätetään toiseen kertaan

eli tämä näkökulma tähän keskusteluun vielä

sitten haluan lopuksi arvoisa puhemies vielä todeta ihan tästä puistojen rahoituksesta että mielestäni se kysymys meidän kaikkien edustajien on otettava kyllä hyvin vakavasti että meillä on monissa kansallispuistoissa tällä hetkellä iso ongelma se että tuo herkkä luonto jota siis puistolla pyritään suojelemaan kuluu tavattoman paljon koska kävijäpaine on niin kova

sen vuoksi me tarvitsemme sitä metsähallituksen luontopalveluiden resurssia jolla voidaan tätä käyttöä ohjata niin että luonto voidaan mahdollisimman paljon noilla herkilläkin alueilla turvata

arvoisa puhemies

lämmin kiitos edustajille vilkkaasta mielipiteenvaihdosta

niin kuin ehkä hyvin muistatte tämä päihdeäitien asia oli alkuvaiheessa osana tuota itsemääräämisoikeuslainsäädännön kokonaisuutta josta se sitten kuitenkin irrotettiin sen johdosta että se kuuluu paremminkin siihen päihdepalvelulain kokonaisuudistuksen tekemiseen joka on tulossa seuraavalla hallituskaudella varmuudella esiin

itse olen ollut sitä mieltä että kysymys pakkohoidosta ei ole ajankohtainen niin kauan kuin meillä ei ole tätä vapaaehtoisuuteen pohjaavaa hoitotapaakaan pystytty kunnolla järjestämään

nyt tuossa uudessa sosiaalihuoltolaissa vahvistamme raskaana olevien naisten oikeuksia päihteettömyyttä tukeviin palveluihin

sillä tavalla myös sosiaalihuoltolaista löytyy kirjauksia tämän tärkeän asian osalta ja sen paremmin hoitamiseksi

näissä tilanteissahan valtiokonttori on sitten tehnyt tämän niin sanotun toisen jaon toisen jakokierroksen jossa pyritään varmistamaan että rahat tulevat käytetyiksi

tässä on se tilanne että veteraanimme ovat niin kuin kaikki tiedämme hyvin ikääntyneitä ja osa heistä ei välttämättä jaksa enää sen muotoiseen kuntoutukseen lähteä kuin aiempina vuosina

erityisen tärkeä tavoite mielestäni olisi ollut tämä haitta asterajan lasku koska nähdäkseni nämä sotainvalidit se ei ole ovat nähdäkseni jotka eivät tämän haitta asterajan vuoksi pääse näiden palvelujen piiriin ovat kyllä todellinen väliinputoajaryhmä

tietenkin kyse on myös elintavoista

meidän pitää väsymättä puhua elintavoista myös niille nuorille miehille joita esimerkiksi kouluterveydenhuollossa kutsuntatarkastuksissa ja niin edelleen tavoitamme

hankintalakihan on uudistumassa ja tämä asia liittyy ehkä enemmän juuri siihen keskusteluun siten että saisimme tuossa hankintalaissa huomioiduksi nämä erityislait jotka koskevat näitä erityisryhmiä

stm on mukana tässä uudistustyössä

erityisen tärkeää on tietenkin se että vihdoinkin saamme tuon erään mereen tuonee vammaisten henkilöiden sopia ei ykn vammaisia henkilöitä koskevan sopimuksen ratifioitua kunhan tämä itsemääräämisoikeuslainsäädäntö tässä eduskuntakäsittelyssä etenee

on tarkoitus siirtää kaikki nämä neuvostot tuonne kuntalain puolelle ministeri risikko varmaan voi sitten tästä enemmänkin kertoa jotta saadaan yhdenmukaisuutta tähän

on totta että jo tämän päivän lainsäädännössä meillä on velvoitteita perheille tarjottavasta kotipalvelusta mutta nämä tavoitteet eivät valitettavasti ole toteutuneet siinä määrin

ja toki tätä kotihoidon tuen lainsäädäntöä parhaillaan teemme ja valmistelemme ja siitä voimme sitten keskustelua varmasti vielä myös jatkaa

haluan kiittää tästä vilkkaasta keskustelusta

tosin olen minäkin hieman pahoillani siitä että todellakin täällä ilmeisesti valitettavasti tänä iltana varsin suuri osa kansanedustajista jotka tästä aiheesta kiinnostuivat oli kuitenkin naisia

erityisen tärkeää mielestäni tämän sopimuksen ratifiointi ja kaikki se työ jota suomalaisessa yhteiskunnassa pyritään tekemään väkivallan ehkäisemiseksi on nimenomaan perheiden ja lasten kannalta

jos me oikeasti haluamme puuttua tähän meidän tilastoomme jonka uskon kyllä olevan edustaja eerola hyvin aito niin meidän on välttämätöntä katkaista se kierre joka hyvin usein syntyy jo siellä perheiden sisällä kun lapset näkevät että väkivallalla ratkaistaan perheen sisäisiä ongelmia vanhempien välisiä asioita tai jotenkin muutoin väkivaltaisesti toimitaan

se malli valitettavasti on se jota lapset voivat jatkaa myös omassa elämässään myöhemmin

aivan kaikkiin kysymyksiin joita tässä esitettiin en pysty tässä nyt tyhjentävästi vastaamaan mutta haluan kuitenkin todeta sen että vaikka tuo sopimus on sisällöltään hyvin tiukka ja se vaatii myös meiltä suomessa hyvin paljon niin kannattaa pitää mielessä se että jos katsotaan niitä maita jotka myös ovat ratifioineet sopimuksen niin joissakin asioissa uskallan väittää suomessa kuitenkin asiat ovat monelta osin aika hyvällä tolalla

itse lähden kyllä siitä että joissakin näissä kansainvälisten sopimusten ratifioinneissa me pyrimme pikkuisen liikaa aivan täydellisyyteen ennen kuin ratifioimme

mielestäni ratifiointikin on prosessi

sen vuoksi itse olen edustanut tässäkin asiassa sitä kantaa että meidän täytyy tehdä täsmällinen ja hyvä suunnitelma edetä sen mukaisesti ja niin kuin kerroin myös sitten tarkastella olemmeko päässeet niihin tavoitteisiin

miltä se taas näyttää näiden meidän väkivaltatilastojen ihan oikeiden tilastojen valossa tuolla eurooppalaisilla kentillä niin kyllä olisi taas saanut selittää

olisi taas saanut selittää että olette aika kärkijoukoissa mutta ette saa tuommoista sopimusta sitten ratifioitua

turvakotien pitää pystyä tarjoamaan totta kai myös muuta mutta meidän varmasti tässä uudessa mallissa on nyt katsottava mikä on eri toimijoiden välinen työnjako ja roolitus

itse uskon että nykyisen kaltaista esimerkiksi ensi ja turvakotien liiton tekemää hyvää työtä me tarvitsemme jatkossakin

mutta sitten tässä työnjakokysymyksessä varmasti järjestökentän kanssa meidän pitää käydä tiivistä keskustelua jotta saamme parhaat mahdolliset tulokset

sehän meidän tavoitteemme pitäisi olla että me emme tarvitsisi tämmöisiä paikkoja joihin ihmiset voivat henkensä edestä paeta puolisonsa tai läheisensä väkivaltaista käytöstä

siksi nimenomaan ne konstit joita myös tässä sopimuksessa tässä ehdotuksessa ja täällä keskustelussa on esitetty ovat äärimmäisen tärkeitä

miten katkaistaan niitä väkivallan kehiä joita valitettavasti pääsee syntymään

lisäksi haluan vielä todeta sen että olen kyllä iloinen että esimerkiksi tasa arvovaltuutettu on puuttunut nyt näkyvällä kampanjalla kouluissa tapahtuvaan häirintään

jos me täältä lähdemme liikkeelle niin uskon että me pääsemme kyllä myös parempiin tuloksiin kuin mikä tämänhetkinen tilanne on

ja olen samaa mieltä siitä että myös vammaisten naisten ja lasten osalta meidän on tätä selvitystyötä ilman muuta jatkettava että pääsisimme edes käsitykseen siitä kuinka suuri ongelma väkivalta heidän elämässään on

aina kuulee välillä sanottavan että ei se väkivalta nyt niin yleistä ole eikä se ole niin kauhean suuri ongelma minulle itselleni suurin hätkähdys oli se

kun vierailin meidän keski suomen keskussairaalan naistentautien poliklinikalla minne siis kaikki raskaana olevat äidit tulevat ja missä oli päätetty ottaa tällaisen hankkeen yhteydessä käyttöön malli jossa kaikilta poliklinikalle seurantaan tulevilta siis kaikilta keskisuomalaisilta raskaana olevilta kysyttiin oletko kohdannut väkivaltaa niin minulle itselleni suurin hätkähdys oli se että ne lukemat olivat aivan järkyttävät

sen vuoksi uskon että sillä mitä me teemme täällä nyt puhumme tästä aiheesta ja toivon että jatkamme tuolla tämän talon ulkopuolella on äärimmäisen suuri merkitys sille että ihmiset olivatpa he sitten naisia lapsia tai miehiä uskaltavat puhua siitä kohtaamastaan

keskustelu on väläytelty asia lähetetään väkivallasta ja tasa arvo paljoa käyty keskustelua varten esitellään päiväystyksen pyytää apua

haluan vielä tässä loppukeskustelun osalta korostaa sitä että kyllä tässä asiassa on nyt kuultu tämän alueen eri toimijoita

arvoisa puhemies

minusta on hieman hämmästyttävää se että täällä väitetään että näin ei ole tehty millä perusteella ed

hemmilä esimerkiksi täällä nyt huutaa väliin että on kuultu mutta ei ole kuunneltu

tämä on pöyristyttävä väite kun katsoo sitä listaa joka meillä on valiokunnassa käyty läpi ja minkä määrän yksittäiset kansanedustajat ovat tämän listan lisäksi tavanneet ja ottaneet vastaan

lainsäädäntö näissä asioissa on valitettavasti maassamme joko puutteellista tai rajoitustoimenpiteiden käytöstä ei ole säädetty lainkaan

arvoisa herra puhemies

ymmärrän hyvin että ministeri ei voinut tässä esittelypuheenvuorossaan käydä aivan kaikkia yksityiskohtia läpi mutta olisin toivonut kyllä kommenttianne turvallisuuskysymyksiin

tätä lakiesitystä on valmisteltu hyvin pitkään ja sitä on myös odotettu hyvin pitkään niin asiantuntijoiden asiakkaiden omaisten kuin myös ammattilaisten keskuudessa

hemmilä myös minun itseni kohdalla

tuntuu oudolta kyllä tämä väite

täällä joissakin puheenvuoroissa jo nostettiin esille se että ruotsissa ollaan muuttamassa ydinenergialakia siten että nämä vastuukysymykset mahdollisten onnettomuuksien yhteydessä olisivat hiukan toisella tolalla

hallituksen ehdotus uudeksi laiksi vahvistaa asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä sosiaali ja ter veydenhuollossa

sillä turvataan perustuslain mukainen välttämätön hoito ja huolenpito sekä parannetaan henkilöstön oikeusturvaa

toivoisin kyllä että vastustajat jotka täällä ovat käyttäneet puheenvuoroja perustelisivat esimerkiksi sen mikä on se seikka joka muuttuu ammattikalastuksen osalta

sitten monissa puheenvuoroissa jo ennen tämän keskustelun alkua on kysytty sen perään miten voi olla mahdollista että olette esittämässä lupaa yhtiölle rakentaa ydinvoimayksikkö eli fennovoimalle jolla ei ole suunnitelmaa siitä millä tavalla tämä jätekysymys ratkaistaan

rajoitustoimenpiteitä on kuitenkin jouduttu käyttämään tilanteissa joissa potilaan tai asiakkaan terveyttä tai turvallisuutta tai henkilökunnan työturvallisuutta ei muutoin voida taata

hemmilälle se on tuttu niin te tiedätte että mikään tuossa ammattikalastuksen osalta ei muutu koska kalastuslaki tulee sovellettavaksi

joku taisi täällä kysyä eikö ole mahdollista velvoittaa posiva ottamaan myöskin nämä jätteet tuonne samaan ydinjätehautaan

esimerkiksi muistisairaiden henkilöiden liikkumisvapautta joudutaan joissakin tilanteissa rajoittamaan pitämällä esimerkiksi hoitokodin ulko ovet lukittuina

muutokset eivät siis ole missään muotoa kosmeettisia eivät missään muotoa kosmeettisia vaan isoja muutoksia joilla tulee olemaan tälle alueelle hyödyllisiä merkityksiä

muita yleisesti käytettyjä rajoitustoimenpiteitä ovat esimerkiksi sänkyyn sitominen tai tuoliin sitominen esimerkiksi kaatumisen estämiseksi sekä teknisten välineiden ja rajoittavien asusteiden käyttö

minä haluan arvoisa puhemies sanoa vielä lopuksi sen että kun suomenmaahan on perustettu näitä kansallispuistoja niin hyvin monen puiston perustamisen vaiheessa on ollut paikallista alueellista vastustusta joka on pikku hiljaa kääntynyt kun on nähty myöskin kansallispuistoista tulevat hyödyt

oikeusasiamiehen näkemyksen mukaan potilaslain säännökset eivät täytä niitä vaatimuksia jotka perustuslaissa asetetaan henkilökohtaista vapautta ja koskemattomuutta rajoittavalle lainsäädännölle

arvoisa puhemies

lain avulla pyritään suojaamaan perusoikeuksien näkökulmasta vahvemmaksi katsottavaa oikeutta kuten henkilön oikeutta tur vallisuuteen ja välttämättömään huolenpitoon

tarvittaessa sosiaali ja terveysministeriö on luonnollisestikin valmis yhteistyössä eduskunnan kanssa muokkaamaan näitä säännöksiä joita nyt esitämme perustuslakivaliokunnan käsitysten mukaisiksi

lakiehdotuksen painopiste onkin ennakollisissa toimissa

tilaratkaisut henkilöstön perehdytys ja täydennyskoulutus sekä itsemääräämisoikeutta tukevat työmenetelmät olisivat aina ensisijaisia suhteessa rajoitustoimenpiteiden käyttöön

rajoitus toimenpiteiden käyttö edellyttäisi että henkilön kognitiivinen toimintakyky on alentunut pysyvästi tai pitkäaikaisesti esimerkiksi sairauden takia

hän ei kykene ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia ja siksi ehkä uhkaa vaarantaa vakavasti joko itsensä tai muiden henkilöiden terveyttä ja turvallisuutta

lain toimeenpanon tueksi on valmisteltu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toimeenpano ohjelmaa joka sisältää muun muassa koulutusta ja ohjeistusta

tämän sopimuksen ratifiointi edellyttää vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevien säännösten uudistamista ja tämä toteutuisi nyt tämän annetun esityksen myötä

pidän arvoisa puhemies erittäin tärkeänä sitä että saisimme myös vihdoinkin ratifioitua tämän tärkeän kansainvälisen sopimuksen

voi aivan hyvällä syyllä sanoa että emme ole nauttineet kovin suurta kansainvälistä arvostusta sen johdosta että meillä on kestänyt hyvin kauan tämän sopimuksen ratifiointi

puhemies

vielä lopuksi haluan todeta sen että varmasti on niin että tämän lain käsittely eduskunnassa ja julkinenkin keskustelu joka tähän lakiin on liittynyt kysyy helposti sitä annammeko tässä tällä lainsäädännöllä luvan enemmille rajoitustoimenpiteille kuin mitä tänä päivänä meillä on

tämä on tärkeää pohdintaa koska emme varmaan kukaan halua olla tekemässä sellaista lainsäädäntöä joka johtaa lisääntyvään itsemääräämisoikeuden kaventamiseen

mutta samanaikaisesti on tunnustettava kyllä rohkeasti myös se tosiasia että me emme tänä päivänä edes tiedä miten paljon näitä rajoitustoimenpiteitä tänä päivänä käytetään suomessa

mielestäni jo se että ammattilaisilla jotka pyrkivät hyvään hoitoon ja hoivaan ei ole mitään selkänojaa niille toimille joita he joutuvat väistämättä omassa työssään käyttämään on meille lainsäätäjille tärkeä viesti siitä että meidän tulee tälle asialle jotakin tehdä

olen hyvin iloinen siitä että nyt pitkän odottelun jälkeen voin vihdoin esitellä tämän asian eduskunnan käsiteltäväksi ja toivon että saamme yhteistyössä aikaiseksi hyvän lainsäädännön

tämä on ollut mielestäni erinomaista ja osoittanut sen että edustajat ovat hyvin perehtyneitä näihin asioihin ja kiinnostuneita siitä miten suomalaista ikäihmisten palvelurakennetta viedään eteenpäin

viime vaalien alla jututin sellaista herraseurakuntien sekä se että se herraseuruetta eräässä tilaisuudessa ja kysyin vähän terveisiä tällaiselle eduskuntavaaliehdokkaalle ja ajattelin että varmaan saan terveisiä eläkkeitten tasosta ja monesta muusta sellaisesta rahaan liittyvästä asiasta mutta palaute oli pitkän hiljaisuuden jälkeen se että kun on niin yksinäistä

kiitän kaikkia niitä jotka ovat tässäkin keskustelussa korostaneet että ikäihmiset eivät ole mikään yhtenäinen joukko jokin massa joka tarvitsisi täsmällisesti samaa palvelua samaan aikaan kaikkialla maassamme

juuri siksi itse olen pitänyt erittäin tärkeänä kun saan kiertää eri puolilla suomea ja kertoa tästä vanhuspalvelulaista että tämän lain tarkoitus on nimenomaan nähdä ihmiset yksilöinä ja että heidän yksilöllinen palvelutarpeensa arvioidaan ja että heidän omaa mielipidettään kuullaan silloin kun tätä päätöstä tehdään

meillä keski suomessa on muun muassa ollut sellainen hanke jota mielelläni olen mainostanut jonka nimi on käytännössä ollut tuhlataan aikaa jotta voidaan säästää sitä

se on tarkoittanut sitä että ikäihmisten luokse mennään ja siellä ei olla vain hetkeä vaan siellä ollaan useampi tunti ja katsotaan sitä miten ihminen pärjää siellä kotona minkälaisia tukitarpeita kodin muutostöitä tai muita voi olla tarkoituksenmukaista laittaa liikkeelle jotta se omassa kodissa asuminen joka usein on ihmisen oma toive jota tietenkin pitää kuulla olisi mahdollisimman pitkään myös mahdollista

ehkä muutamia kommentteja nyt tähän käytyyn keskusteluun haluan vielä tässä lopuksi käydä läpi

haluan nyt muistuttaa meitä kaikkia siitä että tämän lainmuutoksen taustalla on erityisesti se tosiasia että me haluamme nyt vauhdittaa tämän lain alkuperäistä ajatusta siitä että kotiin vietäviä palveluja vahvistetaan

en tietenkään kiistä sitä etteikö tämä ole myös osa rakennepoliittista ohjelmaa

mutta kun arvokas elämä keskustelussa joka täällä aiemmin käytiin sanottiin että se olisi jotenkin nyt rakennepolitiikasta johtuva ratkaisu niin näin ei ole vaan niin kuin sanoin se on epäselvä tulkinnanvarainen termi joka on johtanut pahimmassa tapauksessa ikäihmisten erilaiseen kohteluun eri puolilla maata

missään tapauksessa sitä ei tehdä sillä että tässä poistettaisiin nyt tämä arvokkaan elämän kunnioittaminen vaan on nimenomaan niin että se tulisi läpileikkaavaksi ja se onkin läpileikkaava tavoite jo tässä pohjalla olevassa laissa

lisäksi haluan muistuttaa että tässä uudessa esityksessä määritellään esimerkiksi potilasturvallisuutta asiakasturvallisuutta uudella tavalla paljon täsmällisemmin kuin mitä siinä aiemmassa pohjassa eli tässä on tehty myös selkeitä parannuksia

palaan oikeastaan edustaja mäkisalo ropposen hyvään kysymykseen aivan tämän keskustelun alkupuolelta millä tavalla tämä muutos sitten on tehtävissä

laki on tietenkin yksi tapa viedä sitä muutosta eteenpäin mutta uskon kyllä että sen lampun sytyttämiseksi me tarvitsemme paljon koulutusta täydennyskoulutusta me tarvitsemme parempaa johtamista asennemuutosta ja sitä näyttöä jota nyt vanhuspalvelulain seurannasta saamme

sitä tulee käyttää hyödyksi kaikessa tässä

nimittäin jos me emme nyt osaa tehdä oikeita ratkaisuja niin me pahimmillaan omilla toimillamme teemme itse asiassa huonokuntoisempia tulevaisuuden ysikymppisiä

tämä pitää estää ja siksi meidän täytyy toimia nyt että se toimintakyky oikeasti pysyy parempana ja pidempään ja että ihmisten omaa ääntä myöskin näissä kysymyksissä kuullaan paremmin

omaishoito on erittäin tärkeässä roolissa omaishoitajan jaksaminen johon muun muassa juuri eilen hallituksen budjetin täydennyksessä saimme rahaa ja uskon että silläkin pystymme tätä tilannetta omaishoidon osalta parantamaan

lisäksi meidän pitäisi käydä aika laajaa kansalaiskeskustelua siitä mikä on esimerkiksi järjestöjen rooli yhteisöllisyydessä ja yksinäisyyden poistamisessa